uudistaisimme työkyvyttömyyseläkejärjestelmää kannustavammaksi jolloin työkyvyttömyyseläkkeellä olevan olisi aina taloudellisesti kannattavaa tehdä myös osa aikaista työtä

investointien aikaistamisella olisi suhdanteita tasaava vaikutus

vire mustajärvi ja ja heinäluoma puuttui tärkeään asiaan sen suhteen että työllistämismäärärahoja joita on budjetissa niin ne todellakin pitäisi pystyä käyttämään

pelkillä veronkorotuksilla ei velkaantumista katkaista

yksi syy tähän rahojen käyttämättä jättämiseen on se että hallitukset toisensa perään ovat hyvät

pyrkineet siihen että näitä rahoja korvamerkitään tai ohjataan painopisteeltään tiettyihin tarkoituksiin

eduskunta edellyttää että hallitus antaa esityksen työtulovähennyksen kohdentamiseksi nykyistä vahvemmin pieni ja keskituloisille sekä esityksen perus ja eläketulovähennysten korottamisesta

vielä edustajat aalto kalmari skinnari hoskonen sarkkinen ja sitten tarjoan ministerille mahdollisuutta vastata ja sitten katsotaan halutaanko vielä keskustella

esitän aina tuo tarkoitus ei lähdekään niin nopeasti liikkeelle kun on ajateltu elikkä toimeenpanossa un

tukisimme erityisesti pk yritysten kasvua ja työllistämismahdollisuuksia nostamalla arvonlisäveron alaisen toiminnan alarajaa toteuttamalla työllistävien pk yritysten viron mallin mukaisen yhteisöverotuksen sekä nostamalla hallitusta enemmän kotitalousvähennyksen määrää

edellä mainituista kohteista saisi helposti säästettyä yli puoli miljardia euroa ilman mainittavia vaikutuksia maamme kansalaisten hyvinvointiin

eläkkeiden verotukseen on tehtävä vastaavat muutokset kuin vastaavan suuruisten työtulojen verotukseen hyödyntäen eläketulovähennystä valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa

niin on syytä tarkkaan katsoo että miten tuo raha on tullut käytetyksi kun toisaalla on kullanarvoista ja toisaalla on korvamerkittyä rahaa jota ei pystytä käyttämään niin päänsä järkevää olisi osittain purkaa tuota

osinkoverotusta uudistaisimme hallitusta oikeudenmukaisemmin ja kasvua paremmin tukien sillä verottaisimme pieniä osinkoja hallitusta kevyemmin ja suuria osinkoja hallitusta ankarammin

perussuomalaiset esittävätkin hartaan toiveen ettei tänään taas käy niin kuin kävi lokakuun lopun opposition varjobudjettien salikeskustelussa jolloin hallituspuolueet keskittyivät lähinnä ymmärtämään tahallaan väärin varjobudjettimme linjauksia

meillä ei nyt vain ole yksinkertaisesti varaa siihen että hyvät ehdotukset tyrmätään pelkästään sen takia että ehdottava taho on hallituspuolueiden mielestä väärä

jos tämä todellakin on lapsen oikeus niin ei kai hallitus ole sitä mieltä että siitä pitäisi tehdä velvoittava koska meillä on myös paljon lapsia jotka ovat kokonaan tämän varhaiskasvatuksen ulkopuolella

verotusta sekä tuki ja lupapolitiikkaa järkeistämällä parantaisimme kotimaisen energian kuten turpeen ja pienpuuenergian asemaa suhteessa kivihiileen ja muuhun tuontienergiaan

viimeinen kysymys tähän aiheeseen

herra puhemies

haluamme pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan

minä maria lohela vakuutan että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan

arvoisa puhemies